ja toivon että pakolaiskriisi saadaan sillä tavoin hallintaan että tämä uudelleenarviointi voidaan tehdä jo seuraavalla vaalikaudella

sasin puheenvuorosta totean vielä uudemman kerran että hän käytti hyvän puheenvuoron ja esitti perustuslakivaliokunnan lausunnon kannalta perusteltuja argumentteja ja totta kai tunnustan ed

arvoisa herra puhemies

rönnillä oli mielestäni hyvä puheenvuoro kun hän toi esiin että tässä lainsäädännössä on paljon perusteltuja parannuksia tupakkalakiin ja että tämän lainsäädännön kanssa on helppo ja hyvä elää

sasin historialliset ansiot siinä että hän on erilaista totalitarismia ja yksilönvapauden kahlitsemista vastustanut vuosikymmeniä ja toiminut yksilönvapauden puolesta

siitä olen tietysti hänen kanssaan eri mieltä kun hän kutsui minua ja kaltaisiani tyranneiksi kun me haluamme edelleen tupakoinnin rajoittamista esimerkiksi juuri yksityisautoissa joissa on vauvoja tai muita lapsia kyydissä

sasi ja kaikki muut siellä samoin kuin valiokunnan asiantuntijat on asettanut tämän vapauden perustuslain suojan rajan minun mielestäni kovin omituiseen paikkaan kuten varsinaisessa pidemmässä puheenvuorossani totesin

arvoisa herra puhemies

haluan vaan sanoa että samanlaista nimittelyä ja holhoojiksi nimittelyä on aina esiintynyt silloin kun on tupakointia oltu rajoittamassa

en mitenkään voi käsittää enkä hyväksyä sitä että jotenkin perustuslain suojaa suomessa nauttisi se että pitää voida autossa tupakoida oli siellä kuinka pieni vauva kyydissä tahansa ja puhaltaa savut tämän vauvan pieniin keuhkoihin ja tämä saa tapahtua päivästä toiseen ja viikosta toiseen aina kun mennään tarhaan tai tullaan tarhasta ja mennään mökille ja tullaan mökiltä ja niin edelleen

oli sitten kyse aikanaan julkisissa tiloissa kieltämisestä työpaikoilla kieltämisestä ravintoloissa kieltämisestä aina on sanottu että tämä nyt on tällaista turhaa tupakoitsijoiden sortamista ja tästä ei ole mitään apua

todellisuus oli se että neuvostoliitto oli hirvittävä diktatuuri yksipuoluemaa jossa ihmisillä ei ollut alkeellisimpiakaan ihmisoikeuksia

kyllä minä valitettavasti voin kuvitella

sen sijaan minun on vaikea kuvitella missään maassa perustuslakivaliokuntaa tai peruslaki tuoneensa tuonne istuinta missään perustuslakituomioistuinta joka toteaisi että on jotenkin ihmisen vapauden liiallista rajoittamista kun tällainen tosiasiassa lapsen pahoinpitelyä merkitsevä toiminta kielletään

kun itse sairastan astmaa ja joskus kävelin pakkasessa tuolta rautatieasemalta junalta eduskuntaan ja tulin eduskunnan pääaulaan ja muutenkin henki pihisi sen astman ansiosta niin mitä vielä siellä vaan tupakoitiin pääaulassa ja se oli ihan sallittua

siellä oli ihan tuommoiset tuhkakupitkin pääaulassa sitä varten että kaikki ymmärtäisit siellä tulee tupakointi ja sallia tai ymmärtäisivät että siellä tupakointi on sallittua ja jopa suotavaa

tässä mielessä olen todella pettynyt tähän perustuslakivaliokunnan tässä omaksumaan kantaan vaikka ymmärrän että he ovat kokeneet että nyt pitää tälle liialliselle holhoukselle panna raja

niin kuin sanottu meille tupakoimattomille tai tupakoinnista kärsiville ainakin on ollut huomattava apu siitä että tupakointia on rajoitettu työpaikoilla ja monissa muissa paikoissa ja uskon kyllä että yhtä pesää tee se tuottaa tässä tupakoinnin rajoittamisessa yksityisautoissakin kun siellä on vauvoja tai lapsia kyydissä päästään vielä aikanaan eteenpäin

edustaja mustajärvi kyllä minä mieluummin kannan tiettyä traumaa suomettumisen ajasta ja siitä mihin silloin suomessa jouduttiin ja alistuttiin kun poliitikot kilpailivat ja mediat kilpailivat neuvostoliiton suosiosta

yleiskeskustelu on päättynyt ryhdytään yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön vietin mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen lakialoitteisiin sisältyvien lakiesitysten hylkäämisestä lakiehdotusten ensimmäinen käsittely

mieluummin minä kannan traumaa siitä kuin että tänä päivänä pitäisi hävetä ja piilotella silloisia kannanottojaan että olisin kuten veljet siellä vasemmalla minun ikäiset veljet ylistänyt kommunismia ja pitänyt sitä piikkilankaparatiisia oikein ihanneyhteiskuntana

rönni sanoi että eihän kukaan järkevä ihminen tupakoi jos siellä autossa on vauvoja kyydissä ja jokainen osaa ottaa sen lapsen terveyden tarpeet huomioon

no jos näin olisi niin emme tarvitsisi tätä lainsäädäntöä ja aika paljon muustakin lainsäädännöstä voitaisiin hyvin kumota jos lähdettäisiin siitä että kaikki ihmiset käyttäytyvät järkevästi eivätkä lainsäädännön määräyksiä ja käskyjä tai kieltoja siihen tarvitse

mutta sen sijaan voin ottaa toisen rinnastuksen

minä ensimmäisessä käsittelyssä ihmettelin miten se voi olla henkilökohtaisen vapauden loukkaamista ja yksityiselämän suojan loukkaamista jos kielletään tupakointi autossa kun on voitu kieltää autossa ilman turvavyötä ajaminenkin

ihmettelin miten se ei loukkaa sen marlboro miehen henkilökohtaista vapautta että laissa säädetään että hänen pitää semmoisella remmillä sitoa itsensä istuimeen jos hän on kuljettajana

tai jos marlboro mies on matkustajana autossa siellä takapenkillä ja hän haluaisi olla mahdollisimman vapaasti siellä vähän ehkä pitkittäinkin niin ei onnistu kun lailla on voitu säätää että remmillä pitää sitoa itsensä penkkiin kiinni

edustaja räsänen kun vihreät kuulemma ruotsissa ovat vastustaneet hallituksessa näitä kiristyksiä mutta jääneet alakynteen niin ilmeisesti ruotsissa sitten toinen hallituspuolue eli sdp on ainoana aidosti näiden ruotsin kiristyksen takana

mitenkäs tämä ei loukkaa sen marlboro miehen henkilökohtaista vapautta jos sitä loukkaa sitten se että hän ei saa tupakoida päin vauvan naamaa siellä autossa

en sano etteikö ruotsi olisi ollut hyvin suopea pakolaispolitiikassaan mutta pitää muistaa että viime vuonna suomi otti neljän eniten turvapaikanhakijoita ei suomeen saapui neljänneksi eniten turvapaikanhakijoita euroopassa suhteessa väkilukuun

sasi joka on kyvykäs ja taitava juristi ja viisas ja älykäs mies kaikin puolin osasi perustella sen sillä että totta kai se kuuluu asian luonteeseen että voidaan antaa tällaisia liikenneturvallisuutta edistäviä määräyksiä eikä siinä voi olla mitään perustuslain vastaista

edustaja biaudet teille sanon että en kyllä tiedä kenenkään tutkijan väittäneen että nämä sadat tai tuhannet lapset karkaavat kotoa päästäkseen eurooppaan

kyllä perhe heidät lähettää

arvoisa herra puhemies

on ollut ilo lukea selvityksiä nykyisen tasavallan presidentin sauli niinistön kansalaisten keskuudessa nauttimasta arvostuksesta ja suosiosta

kaiken kaikkiaan voi sanoa että meillä kansalaiset ovat yleensä korkealle arvostaneet kulloisenkin tasavallan presidentin työtä

presidentti niinistö on toiminut tilanteessa jossa presidentin sisäpoliittiset valtaoikeudet ovat hyvin rajalliset mutta kuitenkin hän on nähnyt mahdolliseksi ja aiheelliseksi ottaa erilaisissa julkisissa kannanotoissaan kantaa kansakunnan kannalta tärkeisiin kysymyksiin silloinkin kun ne koskevat sisäpolitiikkaa ja silloinkin kun ne eivät varsinaisesti kuulu presidentin toimivaltaan

minun mielestäni tällainen toiminta jossa presidentti eräänlaisena arvojohtajana voi nostaa esille tärkeitä näkökohtia eri elämänalueilta myös sisäpolitiikan alueelta on ihan perusteltua

sen lisäksi uskon että presidentti niinistön nauttimaa suurta arvonantoa on ollut omiaan korostamaan myös se että hän on omalla esimerkillään pyrkinyt hillitsemään esimerkiksi suurimpien tulojen korotuksia ja jopa itse omakohtaisesti alentanut palkkiotaan näyttääkseen esimerkkiä suurituloisimmille suomalaisille

he katsoivat kattoon ja ihmettelivät että ketäköhän se presidentti mahtaa tarkoittaa kun suurituloisimmista suomalaisista puhutaan ja heiltä tiettyä pidättyvyyttä noudatetaan

on ollut ikävä huomata että suurimmat palkat suomessa ovat nousseet nopeammin kuin sovituissa palkkaratkaisuissa keskimäärin

arvoisa herra puhemies

edellä puhuin presidentti niinistön sisäpoliittisista kannanotoista jotka saavat kansalaisten arvostusta samoin saavat tietysti hänen työnsä esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tai se miten hän jatkuvasti on osoittanut kunnioitustaan esimerkiksi sotaveteraaneja ja vapaaehtoistyöntekijöitä kohtaan

edustaja ville niinistö en puhunut turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöstä vaan puhuin niistä faktoista että perheet ja suvut lähettävät lapsiaan eurooppaan ja motiiveina voi olla ja monissa tapauksissa varmaan onkin se mitä kerroitte että siellä on värväysriskejä ja muita mutta motiivina on myös se että ajatellaan perheen pääsevän perässä

mutta mitä tulee presidentti niinistöön ulkopolitiikkamme johtajana yhdessä valtioneuvoston kanssa niin myös presidentti niinistön ulkopolitiikka saa täyden tuen uskoakseni sekä suomen kansalaisilta että myös minulta

on mielenkiintoista että kun pääministeri stubb kyseenalaisti tiettyjen keskustan keskeisten ulkopoliittisten toimijoiden tuen nykyiselle suomen ulko politiikalle niin nämä ilmoittivat vastineenaan että he kyllä tukevat presidentti niinistön ulkopolitiikkaa

motiivina on myös jopa se että eurooppaan päässyt ja siellä toivottavasti kotoutunut pystyy taloudellisesti tukemaan sinne vaikeisiin olosuhteisiin jäävää perhettä

jos epäilette tässä sanomaani niin olen valmis järjestämään edustaja ville niinistö edustaja marin ja muut halukkaat esimerkiksi tapaamisen sellaisen afganistanilaisen pakolaisena suomeen tulleen naisen kanssa joka toimii tänä päivänä tulkkina ja voi kertoa näistä kokemuksista mitkä hänellä on juuri tänä päivänä olevasta tilanteesta

nyt kuitenkin on niin että presidentti niinistön ulkopolitiikka ja hallituksen ulkopolitiikka muodostavat yhden kokonaisuuden jossa esimerkiksi eun huippukokouksissa suomea on edustanut pääministeri niissä pöydissä missä on sovittu eun pakotteista venäjää kohtaan jotka tietysti johtuvat venäjän toiminnasta esimerkiksi krimin niemimaan ja ennen kaikkea itä ukrainan suhteen

kun nämä keskustan nimihenkilöt esimerkiksi edustaja lehtomäki ilmoittivat että he tukevat kyllä presidentti niinistön politiikkaa niin sillä kai haluttiin nimenomaan ottaa etäisyyttä hallituksen ja presidentin yhteiseen ulkopolitiikkaan

siitähän pääministeri stubb näitä keskustan tahoja nimenomaan moitti eli he omilla vastauksillaan osoittivat että eivät ole tukemassa tasavallan presidentin ja hallituksen yhteistä ulkopolitiikkaa suomen ulkopolitiikkaa vaan haluavat meidät jonnekin eun ja venäjän välimaille

edustaja ville niinistölle totean vain sen että kun kannetaan huolta perheistä lasten oikeudesta elää vanhempiensa kanssa vanhempien oikeudesta pitää lapset luonaan ja saada lapset luokseen niin kyllä luulisin että meidän yhteinen huolemme on se että suomen lainsäädäntö ei olisi sellainen että se on omiaan kannustamaan sellaiseen menettelyyn jossa alaikäiset lapset erotetaan perheestään jossa alaikäiset lapset lähetetään ihmissalakuljettajien matkaan hengenvaaralliselle matkalle toiselle puolelle maailmaa

toistan sen että ellette halua minua uskoa niin voidaan järjestää vaikka pikkuparlamentin kuppilaan tapaaminen henkilön kanssa joka ainakin näiden afganistanilaisten alaikäisten joita suomeen on tullut siis parisentuhatta viime vuonna tilanteen hyvin tuntee

arvoisa puhemies

kun puhuttiin tasavallan presidentin pääluokasta niin kiinnitin huomiota siihen että tasavallan presidentti sauli niinistö yritti suomen suurituloisimmille antaa esimerkkiä pidättyvyydestä pienensi omaa palkkiotaan ja halusi sillä tavoin kannustaa kaikkein suurituloisimpia suomalaisia noudattamaan huomattavaa pidättyvyyttä omien etujensa ajamisessa

haluan tässä yhteydessä kun on puhetta valtioneuvostosta todeta että sikäli kuin oikein muistan myös valtioneuvosto eli ministerit pienensivät omia palkkioitaan

ainoa taho jonka minä tiedän myös omalta osaltaan noudattaneeni palkoissaan tiettyä jäädyttämistä oli suomen pankin johtokunta joka omaehtoisesti halusi osallistua tietyn esimerkin antamiseen ja pidättäytyi jopa täysin säännönmukaisista palkkojen tarkistuksista tietyllä tavalla osoittaakseen että kaikkein suurituloisimmilla suomalaisilla on mahdollisuuksia pidättyvyyteen ja tietysti sillä pyrittiin myös kannustamaan laajasti työmarkkinoita malttiin palkkaratkaisuissa mikä on tietysti tärkeätä suomalaisen hintakilpailukyvyn parantamiseksi

haluan tältä osin kaiken kaikkiaan vielä todeta että tämä valtioneuvoston antama esimerkki ei myöskään lainkaan hetkauttanut maamme suurituloisimpia jotka yritysjohtajat tienaavat monta sataa prosenttia enemmän kuin esimerkiksi valtioneuvoston jäsenet

edustaja ville niinistö on moittinut minua siitä että ymmärrän tahallaan väärin täällä käytettyjä puheenvuoroja mutta kun kuuntelin edustaja ville niinistön puheenvuoroa tästä euroopan yhteisestä vastauksesta tähän pakolaiskriisiin niin kyllä ymmärsin hänen tarkoittavan sitä että niin kauan kuin tällaista yhteistä ratkaisua ei ole saatu aikaiseksi suomen ei pitäisi ryhtyä mihinkään omiin ratkaisuihin esimerkiksi perheenyhdistämisen kiristämiseksi

tämähän tarkoittaisi sitä että kun muut maat kuin suomi kuitenkin toimivat näin eli kiristävät perheenyhdistämisen ehtoja ja muita turvapaikkapolitiikkaansa liittyviä ehtoja niin suomi jäisi selvästi houkuttelevammaksi turvapaikanhakijoiden kannalta kuin muut pohjoismaat jotka kaikki ovat tiukentaneet ehtojaan tai muut euroopan maat

no jos näin on ja kun te kannatte huolta kotoutumisen onnistumisesta näiden ihmisten kohdalla niin ettekö te lainkaan kanna huolta siitä että tällöin suomen turvapaikanhakijoiden määrä nousee niin suureksi että tämä sama huoli jota te kannatte kotoutumisen onnistumisesta jos perhettä ei voi yhdistää olisi sovellettavissa tilanteeseen jossa suomeen tulee niin paljon turvaa hakevia ihmisiä että meillä ei ole siis meillä suomalaisena yhteiskuntana ei ole mitään edellytyksiä onnistua näiden ihmisten kotouttamisessa

niin kun täällä on näitä välihuutoja olenkin sitä mieltä että suomi on maailman paras maa ja riittävästi houkuttavuutta on jo siinä että suomi on maailman paras maa

sen päälle ei tarvita sitä että kun kaikki muut maat tiukentavat perheenyhdistämisehtoja tai muuten turvapaikkapolitiikkaansa niin suomi jättäisi tekemättä samoin

kun te hyvin kauniin sanoin ja inhimillisyyttä korostaen edustaja kari ja kumppanit korostatte sitä miten kotouttamisessa tarvitaan perhettä jotta kotoutuminen voisi onnistua ja miten kotoutumisen onnistuminen on keskiössä niin sitten kun puhutaan siitä että määrät suomessa tulevat sellaisiksi että suomalainen yhteiskunta ei pysty vastaamaan siihen haasteeseen niin silloin teitä ei lainkaan huoleta se että kotoutumisen onnistumisedellytykset ovat valuneet hiekkaan

eli tästä tässä laissa on kyse edustajat niinistö biaudet ja kumppanit siitä että kun muut maat tiukentavat turvapaikkapolitiikkaansa suomi ei voi olla tiukentamatta ellemme altista itseämme sellaiselle tilanteelle että turvapaikanhakijoiden määrät suomessa nousevat sellaisiksi että meillä ei ole mitään todellisia edellytyksiä onnistua näiden ihmisten kotouttamisessa kaikkine niine kielteisine seurauksineen mitä siitä tulee näille ihmisille itselleen ja suomalaiselle yhteiskunnalle

näistä kielteisistä seurauksista kotoutumisen epäonnistuessa te olette hyvin tietoisia kun puhutaan siitä että näiden perheiden puuttuminen vaikeuttaa näiden ihmisten kotoutumista

silloin te olette huolissanne kotoutumisen epäonnistumisesta kaikkine seurauksineen mutta kun puhutaan määristä ja siitä että suomalainen yhteiskunta ei pysty kotouttamaan sellaisia määriä mitä viime vuonna nähtiin jos se jatkuisi vuosittain niin silloin te ette ole huolissanne kotoutumisen epäonnistumisesta

tämä ei ole hallituksen tavoite

hallituksen tavoite on se että suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä ja suomen realistiset voimavarat kotouttamisen onnistumisessa jotenkin vastaisivat toisiaan ei ole annettavissa edustaja biaudet mitään yksittäisiä lukumääriä eli jotenkin olisivat samalla kartalla

ymmärsin edustaja villi niinistö edelleen puheenvuoronne niin että toisin kuin edustaja biaudetn mielestä kuten hän täällä on sanonut teidän mielestänne on näillä perheenyhdistämisasioilla vetovoimamerkitystä

mutta kun kerroitte näitä miten eri euroopan maat tekevät omia ratkaisujaan ja kerroitte että jos olisi yhteinen politiikka jos olisi samat säännöt niin silloin ei olisi näitä erilaisia perheenyhdistämispolitiikkoja eikä olisi silloin tätä vetovoimatekijää

mutta jos ette näe näissä asioissa mitään vetovoimatekijöitä niin haluatte tämän tosiasian kieltää koska minun mielestäni on päivänselvää notorinen asia etten sanoisi yleisesti tiedossa oleva asia että turvapaikanhakijoiden määrät myös riippuvat asianomaisten maiden vetovoimatekijöistä joissa yhteiskunta itsessään on yksi tekijä mutta myös turvapaikanhakijoiden asemaan liittyvät asiat ovat yksi tekijä

kun tämä esitys on niin häpeällinen ja niin julma ja niin epäinhimillinen ja sitten teiltä loppuvat sanat niin kun nyt sitten vihreät esimerkiksi ruotsissa tekevät tällaista häpeällistä julmaa ja suomeakin epäinhimillisempää politiikkaa koska siellä vielä tiukemmin toissijaisen suojelun saaneiden turvapaikanhakijoiden perheenyhdistämistä vaikeutetaan niin kai te edustaja ville niinistö puolueenne puheenjohtajana ette tyydy pelkästään puheisiin vaan tällaisen häpeällistä julmaa ja epäinhimillistä politiikkaa toteuttavan veljespuolueen kanssa vähintään nyt jollain tavoin laitatte puoluesuhteenne katkolle jos ette ryhdy vieläkin voimakkaampiin toimenpiteisiin jotta tämä häpeällinen julma ja epäinhimillinen politiikka jota ruotsin vihreät harjoittavat ei millään tavoin olisi tahraamassa teidän kuitenkin näissä asioissa kirkasta mainettanne ja kilpeänne jos näin sanoisin

epäilen kyllä että te ette halua nähdä sellaisia tosiasioita jotka puhuvat näitä teidän hyviä ja kauniita ajatuksianne vastaan

edustaja räsäsellekin pitää sanoa että kyllä ruotsin demarihallitus on sitten aivan mielettömillä harhateillä kun siellä kuvitellaan että turvapaikkapolitiikkaa kiristämällä perheenyhdistämistä kiristämällä voitaisiin vaikuttaa ruotsiin tulevien turvapaikanhakijoiden määrään

siellä vihreät sentään kuulemma vastustavat tätä oman hallituksensa politiikkaa mutta ilmeisesti demarit eivät vastusta ja kuvittelevat siellä ajatelkaa että vaikuttamalla esimerkiksi perheenyhdistämisen ehtoihin voitaisiin vaikuttaa ruotsiin tulevien turvapaikanhakijoiden määrään

edustaja niinistö aivan lopuksi pieni asia

sanoitte että ette pidä vasemmistopopulismista

kyllä te pidätte te olette suorastaan ihastunut siihen ja harjoitatte sitä menestyksellä jatkuvasti

arvoisa herra puhemies

edustaja joona räsäselle sanon että jos eurooppalainen systeemi geneven pakolaissopimus dublinin sopimus ja muut toimisivat niin ei todellakaan tapahtuisi näin että tulee tällainen määrä ihmisiä jotka eivät hae turvapaikkaa siinä ensimmäisessä eivätkä toisessa eivätkä kolmannessa eivätkä neljännessä eivätkä viidennessä ja niin edelleen maassa vaan päätyvät pohjan perukoille suomeen

mutta kun tämä systeemi tällä hetkellä ei toimi niin kysehän on siitä miten suomen tässä tilanteessa tulisi toimia ja tulee toimia

ja tämä liittyy myös siihen mitä halusin vielä viimeisessä puheenvuorossani tämän asian osalta edustaja ville niinistölle vastata

en todellakaan pidä näitä ihmisiä turisteina toisin kuin epäilitte mutta ei tämä maailma ole toisaalta niin kaunis kuin mitä haluatte antaa ymmärtää

järjestelmät on tehty vainottuja ihmisiä varten ja ei sekään tilanne jota äsken kuvasin ja jota edustaja räsänen omassa puheenvuorossaan kuvasi jossa tullaan lukuisten turvallisten maiden läpi ja tavoitteena on jokin tietty maa edustaja ville niinistö ole ihan näiden geneven pakolaissopimuksen dublinin sopimuksen ja muiden sopimusten hengen mukainen

kyllä meidän pitää myöntää että tässä nykyisessä euroopan turvapaikkakriisissä on sellaisia ilmiöitä jotka ovat tehneet tämän tilanteen poikkeukselliseksi ja joihin eri maat joutuvat reagoimaan kun yhteistä eurooppalaista politiikkaa tämän tilanteen saamiseksi hallintaan ei ole pystytty löytämään

aikaisemmin päivällä edustaja andersson samoin kuin monet asiantuntijat aikaisemmin arvostelivat ajatusta että kotouttamisen edistämiseksi maahanmuuttajille jotkin tietyt sosiaaliturvaosat asetettaisiin vastikkeellisiksi eli että heidän nämä saadakseen pitäisi osallistua esimerkiksi suomen tai ruotsin kielen koulutukseen tai muuhun kotouttamiskoulutukseen

onko teillä tarkoitus että myös kantasuomalaiset joidenkin sosiaaliturvan osien saamiseksi velvoitettaisiin osallistumaan suomen tai ruotsin kielen koulutukseen tai esimerkiksi kotouttamiskoulutukseen

edustaja yanarille toteaisin että voi olla että perheenyhdistämisen vaikeuttaminen ei edistä kotoutumista mutta meillä ei voi olla kovin erilaiset käytännöt kuin naapurimaillamme pohjoismaissa ellemme halua että tulevinakin vuosina täällä on kymmeniätuhansia turvapaikanhakijoita vuosittain

ihan kaksi huomiota

hallituksen esitys kuten myös valiokunnan mietintö lähti siitä että alaikäisellä olisi avustaja

hallitus oli tämän ajatuksen ja peruslinjan tehnyt ehdotuksen perusteluissa joissa mainittiin ne erityisen painavat syyt joiden perusteella avustaja pitäisi olla ja alaikäisyys kuten traumatisoituminen ja eräät muut perusteet tällaisina koettiin ja mainittiin

se että se ei ollut pykälässä toisin kuin nyt perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella ei tarkoita sitä toisin kuin täällä jo edellisen asian yhteydessä annettiin ymmärtää etteikö hallituskin olisi lähtenyt siitä että alaikäisellä lapsella tulee olla avustaja

sen lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen että alaikäisellä on sen lisäksi aina myös edustaja eli alaikäisen kohdalla turvapaikkapuhuttelussa on läsnä sekä lapsen edustaja että lapsen oikeudellinen avustaja

halusin nämä määrät vain mainita tueksi sille mitä edellisen asian käsittelyn yhteydessä sanoin siitä että pitää myös ottaa huomioon ne voimavarat jotka suomella on

arvoisa herra puhemies

hän sijoitti rahojaan hiljattain kyproksen toiseksi suurimman pankin laikin velkasitoumuksiin joista tarjottiin mylonasin mukaan houkuttelevaa seitsemän prosentin korkoa

nyt sijoitukset ovat mennyttä myös useilta asiakkailta hän sanoo

herra puhemies

jos muutkin kyproslaiset kuin yiannos mylonas ovat ymmärtäneet eurooppalaisen solidaarisuuden siten että he omissa sijoituksissaan ottavat riskiä ja jos asiat menevät hyvin he saavat hienot tuotot itselleen jos asiat menevät huonosti niin muut eurooppalaiset veronmaksajat kuten esimerkiksi suomalaiset veronmaksajat sitten korvaavat sitten heidän tappionsa niin pitää sanoa että yiannos mylonas ja nämä muutkin ovat silloin ymmärtäneet asiat väärin

tämä väärinymmärrys on valitettavan yleistä kyproksella kreikassa ja monissa muissa velkakriisin kourissa olevissa maissa

päivä maaliskuuta jossa hyvin isolla on kuva mielenosoittajien kyltistä jossa kyltissä lukee

missä on solidaarisuus

sellainen solidaarisuus jossa nämä vaikeuksiin joutuneet maat ovat eläneet yli varojensa kuluttaneet enemmän kuin tienaavat antaneet pankkisektorinsa paisua yli äyräiden ovat rikkoneet yhteisiä sopimuksia sellainen solidaarisuus että tämän jälkeen olisi meidän muiden maiden jotka olemme hoitaneet asiamme emme välttämättä hyvin mutta kuitenkin paremmin velvollisuus solidaarisuuden nimissä heitä auttaa ja tukea on mielestäni väärin ymmärrettyä solidaarisuutta

me olemme osallistuneet tukipaketteihin mutta emme mielestäni solidaarisuutta vaan sen vuoksi että pyrimme estämään tämän velkakriisin hallitsemattoman leviämisen joka iskisi vielä nykyistä rajummin myös suomen talouteen työllisyyteen suomalaisten toimeentuloon

siis tämän vuoksi olemme osallistuneet emme sen vuoksi että yiannos mylonas ja muut riskisijoituksia tehneet pystyttäisiin meidän veronmaksajien rahoilla tai vastuilla pelastamaan

minun mielestäni on aivan selvää että tästä velkakriisistä ei päästä eroon ainakaan sillä että näissä kriisimaissa tai kriisin partaalla olevissa maissa koetaan että eurooppalainen solidaarisuus tarkoittaa sitä että he jatkavat ylivelkaantumista he jatkavat nykyistä menoaan joka on aiheuttanut nämä ongelmat ja sitten pohjoisemman euroopan maat tai paremmin asiansa hoitaneet euroopan maat solidaarisuuden nimissä tulevat heidän avukseen

euroopan velkakriisin ratkaiseminen edellyttää minun mielestäni sitä että nämä vaikeuksissa olevat maat tekevät itse paljon nykyistä enemmän oman tilanteensa kohentamiseksi ja kun sanon paljon nykyistä enemmän en niinkään tarkoita suoranaisia säästöjä ja veronkorotuksia talouden tasapainottamiseksi vaan tarkoitan sellaisia muutoksia heidän talousjärjestelmässään ja työmarkkinajärjestelmässään jotka muutokset parantavat näiden maiden kilpailukykyä

tarkoitan myös sellaisia muutoksia heidän verotuksessaan että verotus on oikeudenmukaisempaa ja tasapuolisempaa mikä vahvistaa näiden maiden kansalaisten veromoraalia

tarkoitan myös sitä että säädetyt verot kerätään tehokkaasti

ei ole paljon iloa ja apua siitä että kreikassa tai muissa näissä maissa säädetään lisää veroja jos näitä veroja ei kuitenkaan makseta

luulen että meidän suomalaisten kannattaisi todellakin harkita sitä että lähettäisimme markku hirvosen entisen harmaan talouden torjujan joka nykyään toimii tämän sektorin verokonsulttina siis ei konsultoi niin kuin muut verokonsultit miten voitaisiin välttää verotusta vaan ymmärtääkseni konsultoi sitä miten voitaisiin tehostaa verotusta veron perintää ja harmaan talouden vastaista toimintaa mielestäni olisi tarkoituksenmukaista että pyrkisimme todellakin lähettämään markku hirvosen esimerkiksi kreikkaan auttamaan heitä oman verojärjestelmänsä ja veronperintäjärjestelmänsä tehostamisessa

kaiken kaikkiaan näen että tulevaisuus tältä osin ei voi olla sellainen tulonsiirtounioni jossa jatkuvasti osa euromaista elää yli varojen ja muut euromaat ovat sitten heidän tilannettaan paikkaamassa

kyllä tulevaisuus edellyttää sitä kuten hallituksen selonteossakin että eri maat eurossa eussa noudattavat sovittuja sopimuksia pitävät kiinni sovituista pelisäännöistä ja tältä pohjalta toimien eurolla ja euroopan unionilla on vahvempi ja parempi tulevaisuus

sanon suoraan että jos tähän ei kyetä jos ei kyetä siihen että ne maat jotka nyt euroopan velkakriisin kurimuksessa pahiten ovat jos ei kyetä siihen että ne vahvistavat omaa kilpailukykyään omaa talouttaan oman taloutensa tasapainoa vaan tämä nykyinen vaikea tilanne jatkuu ja jatkuu niin silloin koko euron tulevaisuus on kyseenalainen

minun mielestäni näille kaikille näiden maiden kansalaisille ja näiden maiden päättäjille pitäisi pyrkiä tekemään selväksi että solidaarisuus on väärin ymmärretty jos ajatellaan että he voisivat jatkuvasti elää yli varojen ja täältä jatkuvasti tulisi siihen sitten tukea

vaaditaan todellakin kuten sanoin näiden maiden oman talouden kuntoon saattamista

arvoisa puhemies

haluan vielä selventää näkemystäni sanomalla että solidaarisuus sinänsä on kaunis ja hyvä asia solidaarisuus ihmisten kesken solidaarisuus valtioidenkin kesken

jos ajatellaan että esimerkiksi turkki uudelleen hyökkäisi kyprokselle niin totta kai me muut euroopan unionissa olisimme solidaarisia antaisimme vähintään taloudellista poliittista moraalista humanitääristä tukea kyprokselle

samoin jos ajatellaan että jokin luonnonmullistus kohtaa euroopan unionin maata tai maailmassa jotain maata niin me olemme solidaarisia annamme esimerkiksi humanitääristä ja taloudellista tukea

mutta sellainen solidaarisuus että osa euromaista elää yli varojensa rikkoo solmittuja sopimuksia syö enemmän kuin tienaa aiheuttaa itselleen suuret taloudelliset ongelmat antaa pankkisektoriensa paisua yli äyräiden antaa pankkiensa ahneuksissaan jakaa liian löperösti lainoja ja että tämän jälkeen kun ne joutuvat vaikeuksiin se sitten edellyttäisi meiltä niiltä euromailta jotka ovat hoitaneet asiansa niin kuin sanoin ei välttämättä hyvin mutta paremmin näiden maiden auttamista ja tukea jonkinlaisen solidaarisuuden merkeissä on väärin ymmärrettyä solidaarisuutta

minusta on käsittämätöntä että kreikassa kyproksella ja muualla osoitetaan mieltä esimerkiksi saksaa ja liittokansleri merkeliä vastaan ja syytetään häntä näistä ongelmista joihin näiden maiden omat päättäjät omat poliitikot oma talouselämä ovat nämä maat ajaneet

arvoisa herra puhemies

haluan tässä oikeusministeriön pääluokan kohdalla kiinnittää oikeusministerin ja muiden huomiota kahteen mielestäni ajankohtaiseen ja tärkeään oikeusministeriön hallinnonalan asiaan

toinen on törkeiden rikosten valmistelun kriminalisointi ja toinen on ylipitkät käsittelyajat oikeusprosesseissa

mitä ensimmäiseen asiaan tulee niin jo pari vuotta sitten eduskunnassa tehtiin aloite jonka eduskunnan jäsenistä enemmistö allekirjoitti jossa vaadittiin törkeän rikoksen valmistelun kriminalisointia

taustalla tässä aloitteessa oli ilmeisesti liedon tunnettu rahankuljetusauton ryöstötilanne jossa rosvot saivat kaikessa rauhassa valmistella ryöstöaiettaan mittailla aikatauluja rahankuljetusautolle ja katsoa reittiä ja valmistella pyssyt mukana asiaa

siitä huolimatta hovioikeus totesi aivan äskettäin että ryöstön yritys ei ollut tapahtunut ja kun valmistelukaan ei ole kiellettyä eikä rangaistavaa niin mitään rikosta tältä osin ei ollut tapahtunut

no tämä aloite ja kriminalisointi ei tietystikään taannehtivasti tähän asiaan ja tähän tapaukseen vaikuta mutta se edes jatkossa auttaisi asiaa vastaavanlaisissa tilanteissa

nyt näyttää vihdoin siltä että oikeusministeri brax on laittamassa vauhtia tämän asian valmisteluun oikeusministeriössä ja kun tästä mediassa kerrottiin niin mitä siitä seurasi

rikosoikeuden professorit kimmo nuotio helsingin yliopistosta ja jussi tapani turun yliopistosta suhtautuvat lakihankkeeseen varauksellisesti

no totta kai

mielestäni on aivan selvää että jos vähänkin ajateltaisiin ei tällä kertaa kuten aina rikoksen tekijää vaan nimenomaan rikoksen uhria niin hänen kannaltaan nyt luulisi olevan päivänselvästi positiivinen asia se että poliisi keskeyttää rikoksen valmistelun alkuunsa

muutoinkin herra puhemies näyttää siltä että tämä meidän kriminaalipoliittinen eliitti professorit ja oikeusministeriön virkamiehet ja myös lainvalvontaviranomaiset oikeusasiamies ja kumppanit kantavat aivan hirveästi huolta rikollisten vankien ja rikoksentekijöiden oikeusturvasta mutta uhrin oikeusturvasta harvemmin kuulee puhuttavan